voi olla niin että ruotsin kielen asema jopa vahvistuisi jos se olisi vapaaehtoiselta pohjalta tapahtuvaa

sen haluan sanoa itse asiasta vielä lopuksi että kaikkein tärkein on se että nämä hoitoketjut saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti koska se että ihminen pääsee mahdollisimman nopeasti hoitoon mahdollisimman nopeasti sairauslomalta takaisin töihin on kaikkien etu

sen lisäksi toinen realiteetti on se että monilla pienillä paikkakunnilla joihin nyt lasken myöskin oman paikkakuntani jossa tällä hetkellä on kolme lukiota kuka tietää kuinka monta tulevaisuudessa käytännössä varmaan niitä vaihtoehtoja ei kovin montaa ole joita voi valita

aivan varmasti ruotsi tulee aina olemaan yksi niistä

arvoisa puhemies

en ota näihin sakkojen korotuksiin sinällään kantaa mutta tähän samaan teemaan liittyy se että kohtuullisen helposti menee myös niin sanotusti kortti kuivumaan jos ajaa muutamankin sellaisen ylinopeussakon jotka ovat vain niukasti menneet sakotuksen puolelle

tässä on jo vuosia ollut eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnan tavoitteena saada aikaan tämmöinen pisteytysjärjestelmä jossa nimenomaan arvioitaisiin näitten rikkeiden vakavuutta ja sillä perusteella sitten tulisi ratkaisu siitä menettääkö korttinsa vai ei

tämä kortin menettäminen ei nimittäin ole ihan pieni asia koska monella se saattaa vaikuttaa siihen miten pystyy työtehtäviä hoitamaan tai työmatkoilla liikkumaan

ja voitaisiinko ajatella että tässä samassa yhteydessä kun näitä sakkoja nostetaan myöskin arvioitaisiin tätä puolta että me löytäisimme vähän järkevämmän vaihtoehdon nykytilanteessa siinä missä laajuudessa tämän korttinsa menettää

arvoisa puhemies

enkä missään nimessä tarkoita sitä jos ajaa hurjaa ylinopeutta siitä pitää kerrasta lähteä mutta nimenomaan näitten pienten yritysten osalta pidän tätä nykytilannetta hiukan ongelmallisena nimenomaan niitten osalta jotka ajavat paljon kilometrejä

aivan aluksi haluan sanoa sen että pidän erittäin tärkeänä että suomi on etulinjassa ihmisoikeuksien puolustamisessa myöskin kansainvälisesti ja tekee sitä tehokkaasti sekä euroopan unionin ykn että muiden kansainvälisten organisaatioiden kautta

itsekin haluan korostaa niitä asioita jotka tässä parantavat sopimuspalokuntien asemaa

en kuitenkaan ryhdy toistamaan niitä kaikkia hyviä muutoksia jotka tähän lakiin sisältyvät ja jotka täällä useat edustajat ovat jo omissa puheenvuoroissaan maininneet

valitettavasti tilanne ympäri maailmaa on edelleen sellainen että monissa paikoissa mielipiteensä johdosta joutuu edelleen kärsimään ihmisoikeusloukkauksista

totean vain sen että tulen itsekin sellaiselta paikkakunnalta jossa maaseudun palotoimi on pitkälti näitten sopimuspalokuntien varassa ja myöskin erittäin hyvää harrastustoimintaa nuorille

tänään työelämä ja tasa arvovaliokunta kuuli suomen ilo valtuuskuntaa ja kun kyselimme niitä maita jotka ovat erityisesti ilon mustalla listalla niin kärjessä työntekijöiden oikeuksien loukkaamisessa ja myöskin ihmisoikeuksien loukkaamisessa olivat zimbabwe burma ja valko venäjä kaikki maita joissa vallitsee diktatuuri ja joissa myöskin harjoitetaan jonkinlaista kommunismin sovellutusta

meillä juuri sastamalassa myöskin investointiin suodenniemelle uuteen vpkn asemaan useita satojatuhansia jotta saatiin nykyaikaiset toimintaedellytykset ja voidaan viedä tätä toimintaa myöskin eteenpäin

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti tästä elintarviketurvallisuudesta voi sen todeta että suomalaisen ruuan kilpailukyky myöskin suomalaisten kuluttajien silmissä perustuu pitkälti nimenomaan tähän luotettavuuteen ja kaikilla jotka ovat siinä ketjussa mukana on intressi pitää huoli siitä että tämä luotettavuus säilyy ja kehittyy ja sitä kautta nämä jakelujärjestelmät toimivat

arvoisa puhemies

ihan pari korjausta sinänsä edustaja myllykosken puheenvuoroon jonka ymmärrän kyllä hänen lähtökohdistaan

erityisesti teolliset yrittäjät ovat kokeneet tämän hankalaksi

ensinnäkin sanoin omassa puheenvuorossani että tunnen itsekin henkilökohtaisesti sellaisia henkilöitä joiden työssäjaksamista varmasti vuorotteluvapaa on auttanut

tähän gmo asiaan

niiden osalta totean ensinnäkin sen että valiokunta kiinnitti vakavasti huomiota ikäihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja samassa yhteydessä käytiin myöskin varsin perinpohjaista keskustelua lähi ja parisuhdeväkivallasta

oletteko te tutustunut tähän roope uusitalon tekemään tutkimukseen

tässä on selvästi sellaista asetelmaa ilmassa että tässä maalataan myöskin sellaisia peikkoja joiden toteutuminen on erittäin epätodennäköistä

täällä on monissa puheenvuoroissa puhuttu myös siitä että näiden poistaminen ei ole mahdollista koska ne ovat turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon riskianalyysin mukaan tarpeellisia

siellä on verrokkiryhmänä sellaiset henkilöt joilla työtausta se vuosien määrä jonka he ovat olleet työelämässä se työtehtävä jota he tekevät on täysin samanlainen kuin niillä henkilöillä jotka ovat jääneet vuorotteluvapaalle

on totta että se on hyvin vaikea asia ja on vaikea löytää sellaisia henkilöitä jotka tietävät siitä yksiselitteisesti ja sen mikä on tavallaan se oikea ratkaisu

on valitettavasti niin että lähi ja parisuhdeväkivalta on suomessa euroopan mittapuun mukaan tietysti länsi euroopan mittapuun mukaan valitettavan yleistä paitsi kantaväestön mutta myöskin maahanmuuttajien keskuudessa

yhdyn omalta osaltani tähän näkemykseen ja myöskin siihen näkemykseen että sitten jatkossa kun seuraavaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa tehdään niin silloin täytyy arvioida uudelleen onko tässä mahdollista edetä koska on tosiaan niin että monet yrittäjät näkevät hyvin hankalana kyllä sen tilanteen että yrityksillä on velvoite näitä väestösuojia rakentaa

ja lopputulemana on se että ne ihmiset jotka eivät koskaan ole ottaneet ensimmäistäkään kertaa vuorotteluvapaata tekevät pidemmän työuran kuin ne jotka ovat ottaneet

mutta toivoisin että meillä myöskin tutkittaisiin niitä vaihtoehtoja edelleen koska myöskin sellainen ratkaisu että me julistaudumme yksiselitteisesti gmo vapaaksi alueeksi vie meiltä aika paljon myöskin omia kehittämismahdollisuuksia pois

minä en epäile sitä että aivan varmasti on niin että jonkun verran enemmän ajautuu vuorotteluvapaalle niitä henkilöitä joilla on työssäjaksamisessaan keskimääräistä enemmän ongelmia ja sitä kautta se on yksittäistilanteissa perusteltu

haluan kuitenkin erityisesti kiinnittää puheenvuorossani huomiota kunniaväkivallan uhkaan koska valiokunta piti erillisen kuulemisen nimenomaan tästä aihealueesta josta suomessa varsin vähän puhutaan mutta joka myöskin on ikään kuin hiipien tulemassa meidän yhteiskuntaamme

sen sanon suoraan että oma asiantuntemukseni ei riitä ottamaan kantaa näihin yksityiskohtiin jotka tähän asiaan liittyvät vaikka olenkin maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä saanut seurata tätä keskustelua

mutta kun sen tutkimuksen lukee niin kyllä se aika paljon kertoo siitä että ne elämänasenteet muuttuvat

kun on kerran oltu puoli vuotta pois työelämästä halutaan toisen kerran olla puoli vuotta pois työelämästä ei ehkä haluta hakeutua esimiestason tehtäviin

mutta sen olen kyllä havainnut että vahvasti tästä asiasta puhutaan tunteella ja ehkä hieman enemmän kannattaisi vielä niihin järkiperusteisiin kiinnittää huomiota

tavallisimmin kunniaväkivalta kohdistuu perheen aikuistuviin tyttöihin mutta voi kohdistua myös naimisissa oleviin naisiin ja heidän ei toivotuiksi määriteltyihin kumppaneihinsa

aivan lopuksi puhemies haluan korjata sen että kokoomus ei ole missään vaiheessa en myöskään minä henkilökohtaisesti esittänyt vuorotteluvapaan lopettamista

kunniaan liittyvässä väkivallassa uhriin voi kohdistua uhkailua tai pukeutumiseen ja liikkumiseen liittyvää eristämistä tai rajoittamista sekä painostusta tai pakottamista avioliittoon

olen kyllä joskus maininnut että minusta olisi oikein että vuorotteluvapaa olisi niille pidempi joilla on siihen perusteltu syy

perheen tahdon uhmaaminen esimerkiksi valitsemalla kumppani jota isä tai muu perhe ei hyväksy voi johtaa perheyhteisön ulkopuolelle sulkemiseen ja pahimmassa tapauksessa fyysiseen väkivaltaan jopa murhaan

opiskelu tai omaisten hoitaminen

valiokunta vetääkin sen johtopäätöksen että selonteossa esitettyjä toimenpiteitä voi tältä osalta sama koskee laajemminkin maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sitä miten siihen on selonteossa kiinnitetty huomiota pitää täysin riittämättöminä ja puutteellisina ja kiirehtii toimenpiteitä joilla maahanmuuttajanaisia voidaan auttaa ja väkivaltaa ehkäistä

olen hyvin tyytyväinen että ulkoasiainvaliokunta on omassa mietinnössään todennut että pohjoismaissa verrattain uusien ongelmien kuten niin sanotun kunniaväkivallan ehkäisyä tunnistamista ja torjuntaa tehostetaan suomessa nopeasti

suomessa monika naiset niminen järjestö joka on maahanmuuttajanaisten itsensä perustama tekee erittäin hyvää työtä maahanmuuttajanaisten ja lasten parissa

juuri tämän tyyliset vapaaehtoisjärjestöt pystyvät aidosti näihin ongelmiin tarttumaan ja tarjoamaan apua niille jotka sitä tässä yhteydessä tarvitsevat

valitettavasti on niin että tämäkin järjestö toimii määräaikaisesti vuosittain haettavien projektirahojen turvin eikä sillä ole pysyvää valtion rahoitusta

valiokunta otti kantaa tähän siis puhun työelämä ja tasa arvovaliokunnasta että tämä näin arvokas toiminta pitäisi saada pysyvän valtionavun piiriin koska se on osoittautunut erittäin menestykselliseksi toiminnaksi tämän todella vaikean ongelman ratkaisussa

arvoisa puhemies

yleisesti ottaen pidän tätä ylipistouudistusta erittäin hyvänä

aivan lyhyesti sanottuna tämän uudistuksen myötä lisätään sekä valtion panostusta yliopistoihin että lisätään mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahaa yliopistoihin lähennetään yliopistoa muuhun yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään

arvoisa puhemies

tämä kreikan tilanne on tietysti juuri akuutisti jälleen kerran päällä

keskityn omassa puheenvuorossani lähinnä tähän lukukausimaksuproblematiikkaan

ensinnäkin haluaisin sanoa sen että en ymmärrä mistä menneisyyden yöstä kumpuavat ne puheenvuorot siitä että tällä lukukausimaksukokeilulla olisi jotain yhteyttä suomalaisten opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuuteen

kyllä on ihan välttämätöntä niin kuin tähän asti on toimittukin että lainanantajat ovat pitäneet varsin tiukkaa linjaa sen suhteen että kreikan pitää omaa talouttaan uudistaa

arvoisa puhemies

koulujen työrauhaongelmat ovat vahvasti kasvaneet ja levinneet

kysymyshän on siitä että koska me suomessa kannatamme mahdollisuuksien tasa arvoa me olemme yhteisesti tässä salissa päättäneet että suomalaiset veronmaksajat ovat valmiita rahoittamaan suomalaisille mahdollisuuden opiskella myöskin korkeammalla tasolla ilmaiseksi

tietysti tuntuu jossain määrin ei ehkä erikoiselta eikä yllättävältäkään mutta tietysti tilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen että nyt sitten aivan tässä on kirjavaa vappuna kun sää oli kalkkiviivoilla on niin käymässä että kreikan hallitus on myöntymässä niihin asioihin joista on jo pitkään puhuttu

vieläkin ihmeellisempää oli se että niissä oppilaitoksissa joissa asiat olivat kunnossa kuten sastamalan sylvään koululla apulaisoikeuskanslerin määräyksestä tarvitsi toimenpiteitä muuttaa

sen takia on nyt hyvä että voidaan jälki istunnossa käyttää monenlaisia toimia voidaan pistää siivoamaan ne vahingot jotka on aiheutettu ja muutenkin puuttua koulurauhaan kattavasti

mutta näin eivät ole päättäneet yhdysvaltalaiset veronmaksajat eivät kiinalaiset veronmaksajat eivät australialaiset veronmaksajat ja minä ihmettelen sitä että pitäisikö tässä salissa päättää että kaikkien ympäri maailmaa tulevien joilla omassa maassaan ei ole mahdollisuutta opiskella ilmaiseksi pitäisi opiskella ilmaiseksi suomessa

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja sasi esitteli tämän asian erinomaisesti

aika näyttää syntyykö siinä ratkaisu

eli erittäin paljon on menty eteenpäin ja toivon että tähän kännyköiden osalta saadaan myöskin vielä sellainen ratkaisu joka takaa sen rauhan siellä kouluissa

olen kuitenkin paljon enemmän huolissani vielä suomen taloudesta kuin kreikan taloudesta ja siihen ehkä tässä salissa voidaan enemmän vaikuttaa

ensimmäinen on se että hallitusohjelmassa todetaan että auton verotuksessa painotetaan käyttöä autoveron sijasta ja tämä toteutuu siinä mielessä että tähän ajoneuvoveroon on tulossa tilastollisesti korkeampi korotus kuin mitä tulee autoveroon

tässä ei ole logiikan häivääkään vaan tämän koko asian ideahan on se että me teemme tästä meidän kansainvälisestä opetuksesta niin houkuttelevan että se tuo meille sellaisia ulkomaalaisia opiskelijoita jotka eivät tule tänne sen vuoksi että opiskeleminen on täällä ilmaista vaan sen vuoksi että he haluavat hakeutua tänne koska meillä on laadukasta opetusta ja heillä on mahdollista tämän koulutuksen jälkeen hakeutua joko suomeen tai muualle töihin sillä opetuksella jonka he ovat täällä saaneet

kyllähän tässä pankkivaltuuston kertomukseen viitaten huomioitava asia on se että tämän kevyen rahapolitiikan aikanakaan suomi ei ole päässyt mukaan siihen kasvuun mitä lähes kaikkialla muualla euroalueella on tapahtunut

toivon että valiokunta voi sitä vahvasti vielä harkita ja erityisesti sen takia että myöskin eduskunnan puhemies eero heinäluoma tätä vaati

mutta tietysti on sanottava se että tämä ohjausvaikutus voisi toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa olla vieläkin voimakkaampi jolloin me voisimme suhteellisesti tätä autoverotusta pitää alemmalla tasolla mikä ohjaisi sitten autokannan uusiutumiseen mihin myöskin edustaja niikko täällä vihjasi mikä kieltämättä on niin että tämä autokanta suomessa on varsin iäkästä

kyllä sille yksiselitteinen syy on se että meidän kilpailukykymme ja suomalaisen työn kilpailukyky on yksinkertaisesti liian heikko

kyllä se väistämättä johtaa siihen että yhteiskuntasopimus on tähän maahan aikaansaatava sillä tavalla että sillä voidaan kilpailukykyä parantaa suomalaista työllisyyttä parantaa vientiä edistää

tässä suhteessa on ihan hyvä se kirjaus jonka valiokunta on tehnyt että tarkastellaan mikä on tämän lukukausimaksukokeilun vaikutus siltä osin johtaako se siihen tulokseen että me todella saamme tänne ulkomaisia opiskelijoita nykyistä enemmän

sitten toisena huomiona tästä ympäristövaikutuksesta pidän ihan järkevänä sitä että niin ajoneuvoverossa kuin autoverossakin suositaan näitä vähäpäästöisiä autoja

arvoisa puhemies

tä mä ei ole myöskään mikään yksinkertainen asia tässä pitää olla mukana myöskin meidän elinkeinoelämä sitä kautta että myös siellä on intressi rekrytoida niille aloille joilla selvästi tarvitaan ulkomaisia huippuosaajia tänne väkeä ensin opiskelemaan ja sitten työvoimaksi eli pitää olla järjestely jossa tehdään esimerkiksi kesätyöharjoitteluja ja muita ja tehdään tällainen valmis paketti joka on riittävän houkutteleva jotta me saamme kansainvälisiä huippuosaajia tänne

se on myöskin keskeinen tapa vaikuttaa siihen mitkä ne lopulliset päästöt liikenteestä ovat ja tämä tapa on itse asiassa kaikkein tehokkain vaikuttamiskeino

vierastan itse sellaisia järjestelyitä joissa pyritään hyvin voimakkailla ohjauskeinoilla yksityisautoilun käyttöä siirtämään joukkoliikenteeseen

arvoisa puhemies

jos saan muutaman sanan sanoa tästä liikenne ja viestintävaliokunnan yksimielisestä ja varsin tiiviistä mietinnöstä

siitä olen harmissani että tämä lukukausimaksukokeilu ei vielä tule ammattikorkeakouluihin joihin sen pitäisi ehdottomasti tulla ja nimenomaan siellä siihen perustutkintoon

vaikka joukkoliikenne onkin tarpeellista ja sitä tulee kehittää vierastan sellaisia keinoja joita esimerkiksi ministeri kyllönen toi esille viime viikolla että kilometrikorvauksiin puututtaisiin

vaikka puhemiestä lukuun ottamatta opposition kiinnostus asiaa kohtaan näyttääkin jo hiipuneen niin ehkä kuitenkin tässä vielä sen haluaisin lyhyesti tuoda esille mitä näiden hoitoketjujen nopeuttamisella oikeasti voidaan saada aikaan

tässähän on kyse lähinnä teknisestä muutoksesta jolla maantielakiin lisätään uusi luku jolla säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista

me tiedämme että viimeisten vuosien aikana eräisiin ammattikorkeakouluihin on tullut paljon sellaista väkeä jonka motiivina opiskeluun on ollut vain yksi asia

en pidä sitä järkevänä näen sen yli innokkaana ympäristönsuojelunäkökulmana mutta sen sijaan on järkevää että mitä vähempipäästöisellä autolla ajetaan niin siitä sitten suhteellisesti hyödytään

lahtela hyvin tietää ne menevät muun muassa työttömien korvauksiin työttömien työllistämiseen ja erilaisiin näihin hankkeisiin

säännökset koskevat yleiseurooppalaiseen liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja tarkastuksia tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta

kun pohjola perusti oman sairaalan helsinkiin tuki ja liikuntaelinsairaille eli siis heidän vakuutuspotilailleen niin he pystyivät monien leikkausten osalta lyhentämään ihmisten sairauslomia puoleen ja joidenkin osalta jopa kolmannekseen koska hoitoon pääsi välittömästi eikä niin että sitä piti jonottaa viikkokausia

tämä koskee vain osaa ammattikorkeakouluja ei suinkaan kaikkia koska osa on järjestänyt esimerkiksi aasiassa pääsykokeita ja on saanut erittäin hyviä opiskelijoita suomeen

valiokunta ansaitsee kiitoksen siitä että on lisännyt muun muassa näitä vesihuoltorahoja ja ministeri ansaitsee kiitoksen niistä terveystarkastusneuvotteluista ja toivotaan vaan onnea ja menestystä jatkoonkin siihen eu työhön

samassa yhteydessä pannaan täytäntöön myöskin tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskeva euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

itse olen tehnyt rinnakkaisaloitteen siitä että he jotka maksavat täällä lukukausimaksua ja jäävät suomeen töihin hyödyttämään suomalaista yhteiskuntaa ja kansantaloutta niin heillä tulee olla oikeus aivan samalla tavalla kuin suomalaisillakin siihen että he saavat jälkikäteen veroissa vähentää nämä maksamansa lukukausimaksut

kun pirkanmaalla mänttä vilppula ajautui tilanteeseen että se ei kyennyt järkevällä tavalla hoitamaan perusterveydenhoitoaan se otti yksityisen yhtiön pihlajalinnan hoitamaan kokonaisvaltaisesti sen perusterveydenhoitoa

yleiskeskustelu on nyt päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön sellaisenaan lakiehdotuksen ensimmäinen käsite on että tämä lakiesitys hyväksytään muuttamattomana

nyt on ollut tämä kustannuskriisi osittain öljyn hinnannoususta osittain lannoitteiden hinnannoususta johtuen mutta muutenkin tuotanto pitää todellakin saada pitkässä juoksussa kannattavaksi

tämä olisi minun mielestäni oikeudenmukaista ja pidän tärkeänä että tätä asiaa pidetään yllä ja tämä asia otetaan uudestaan käsittelyyn siinä vaiheessa kun tehdään päätös siitä että vakiintuuko tämä lukukausimaksukokeilu käytännöksi

ensimmäisen vuoden säästö ei ole kuusi vaan seitsemännumeroinen luku ja siitä huolimatta tai oikeastaan siitä syystä näitä säästöjäkin on syntynyt koska lääkäreitä on riittävästi ja hoitopörssit toimivat myöskin ihmisten hoito on huomattavasti parantunut

sen takia tämä kannattavuus ja tulostyöryhmän työ on kyllä äärimmäisen tärkeää jotta ei kävisi niin kuin tässä hiljattain

näin se ei voi olla vaan siinä pitää olla sellainen tavoite että saadaan oikeasti hyödynnettyä tämä kotimainen osaaminen ja ministeri anttila vastasi rumpu

eli kehitettävää on todella paljon kerro asia totesi

tässä lakiesityksessä on kyse siitä että määritellään ne edellytykset joilla suomen ja filippiinien välillä voidaan harjoittaa lentoliikennettä

mitään suoraan tien kolmanteentoista puheenvuoroaan tämä keskustelu on pysähtynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan on

pulliaiselta onko hän sitä mieltä että yliopistokeskuksissa on kaikkein korkeinta suomalaista yliopistotasoista koulutusta ja osaamista ja siellä on juuri sellaisia koulutusohjelmia jotka houkuttelevat näitä huippuosaajia ympäri maailmaa

tähän sopimukseen liittyvän yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti suomen lentoyhtiöt saavat oikeuden neljään edestakaiseen lentoon viikossa manilaan ja seitsemään edestakaiseen lentoon viikossa clarkiin ja seitsemään edestakaiseen lentoon viikossa filippiineille

varmaan näinkin on varmaan joissakin yliopistokeskuksissa näinkin on ja tietysti pitää pyrkiä siihen että näin on myöskin jatkossa mutta on itsestään selvää että kyllä meidän kaikkein tärkeimpien ja parhaimpien yliopistojen täytyy olla niiden joukossa jotka aktiivisesti pyrkivät rekrytoimaan hyviä ulkomaalaisia opiskelijoita opiskelemaan suomessa ja tekemään sen jälkeen työtä suomessa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän toinen asia voi mennä ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto keskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

tämä on osa sitä sarjaa jossa suomi yrittää saada entistä enemmän niitä kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia etäämmällä olevien maiden ja erityisesti aasian maiden kanssa koska meillä on helsinki vantaan lentokentän ja suomen sijainnista johtuen kilpailuetu keski euroopan ja aasian välisessä liikenteessä

pöydällepanoa varten esitellään päivän kolmas asia kuin minusta ehdot täyttäminen ja pannaan pöydälle kolmaskymmenes viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen yk samoin päivä ter veydenhoidossa ja viidennen sijan

on hyvin tärkeätä että me saamme avattua näitä lentosopimuksia yhä uusiin maihin

valiokunta esittää kahden sijasta muuttuvat yleiskeskustelu on nyt päättynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakien sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

muistan itse arvostelleeni oppositiosta silloin sitä hyvin voimakkaasti mielestäni siinä ei ollut järjen häivääkään että ammattikoulutuksen oikeus olisi sitoutettu siihen että pitää olla tietty väestömäärä

nyt meillä on siellä jo erittäin iso kuntayhtymä joka toimii erittäin hyvin

tässä nimenomaan on tavoitteena se että tähän yksityistieasiaan saataisiin tämmöinen kattava ratkaisu jotta voitaisiin varmistaa se rahoitus pitkällä aikavälillä ei pelkästään valtion vaan yhdessä kuntien ja tiehoitokuntien kanssa

ei missään sitä ole päätetty että seuraavassa selonteossa tämä raidepainotteisuus on samalla tavalla esillä vaan se pitää sitten katsoa mikä on tilanne silloin raideliikenteen ja tieliikenteen osalta

arvoisa puhemies

kun asioita vähän potkaistaan liikkeelle silloin kunnat itsekin huomaavat että monia asioita on viisaampi tuottaa yhdessä ja joskus jopa kuntaliitos on järkevä ratkaisu

täällä on jonkun verran puhuttu tekijänoikeuslainsäädännöstä ja siitä miten tekijät saisivat korvauksensa

tämä on erittäin tärkeää varsinkin musiikintekijöille koska on tietysti varsin tavallista nykypäivänä että netistä imuroidaan musiikkia maksamatta siitä mitään

aivan lopuksi sanon sen että täällä ovat monet omia hankkeitaan ja oman maakuntansa hankkeita puolustaneet mutta ihan kaikkia ei voi siitäkään syyttää ei ainakaan edustaja alataloa joka täällä arvosteli näitä kumppanuushankkeita koska juuri sillä periaatteella on tehty tampereen tunneli

toki nyt on onneksi kehitelty näitä uusia toimintamalleja jolloin se myöskin maksullisesti sieltä saataisiin nopeammin ja kätevämmin ennen kaikkea ja silloin olisi tällainen kanava olemassa niille jotka haluavat siitä maksaa

tässä täytyy muistaa se että kulttuurintekijätkään eivät pärjää jos heille ei ole jostain tulokertymää ja sen takia tämä on hyvin tärkeä asia myöskin muistaa

tärkeintä on se että asia menee nyt eteenpäin

täytyy sanoa että olen kyllä pettynyt siihen että keskusta on sipilän yhteistyön linjalta palannut kiviniemen repimisen linjalle ja perussuomalaiset ovat hätäpäissään lähteneet siihen mukaan

arvoisa puhemies

on totta että on paljon sellaisia ihmisiä jotka varsinkin nuorten eteen tekevät hyvin pitkää päivää saamatta siitä oikeastaan minkäänlaista korvausta

tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan mietinnössä esitetään alusliikennepalvelulakia muutettavaksi niin että lakiin lisätään merenkulun tietohallintajärjestelmää ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskevat säännökset